mikäli väärin en ole käsittänyt niin mielestäni kokoomus on edistänyt tätä asiaa koska nyt jos te haluaisitte torjua harmaata taloutta niin ettekö te antaisi työsuojeluviranomaisille sitten oikeuden tarkistaa myös sen tässä harmaan talouden torjuntaohjelmassa että he voivat tarkistaa työntekijöitten palkan siten että he saavat työehtosopimuksen mukaista ansiota

arvoisa puhemies

nyt täällä on ihan lyhyen ajan sisällä tämän vuoden aikana puhuttu kaksi kertaa erilaisissa lähetekeskusteluissa vaalirahoituksesta ja silti ei minkäännäköistä signaalia ole tullut meidän hallitukselta siitä lähdetäänkö muuttamaan lakia siihen että esimerkiksi kaikki ehdokkaat jotka ovat kunta tai eduskuntavaaleissa ehdokkaina julkaisisivat ne rahoituslähteensä vaikka eivät tulisi valituiksi

nyt jos ei vaadita mitään pätevyyttä näiltä energiatodistuksen laatijoilta käytännössä se johtaa siihen että markkinat kyllä hoitavat että alalle tulee henkilöitä joilla ei oikeasti ole mitään pätevyyttä siihen

lapsiköyhyys on kohtuutonta puhumattakaan nuorten työttömyydestä ja syrjäytymisestä joka olisi otettava tosissaan ja nujerrettava yhdessä toimien

mielestäni tällaisessa lainvalmistelussa tulisi ottaa huomioon myös näiden kuluttajien oikeusturva ja kuluttajansuoja siinä merkityksessä ettei saa sikaa säkissä niin kuin sanonta kuluu

me tiedämme että esimerkiksi kuntavaaleissa on hyvin paljon luottamuspaikkoja niille henkilöille jotka eivät pääse valtuustoon saakka ja kuitenkaan heidän ei tarvitse kertoa lainkaan mistä he saavat rahansa ei siitäkään huolimatta vaikka pääsisivät puheenjohtajaksi vaikkapa kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja vaikuttamaan keskeisesti yrittäjien intresseihin

hallituksessa teidän tulisi antaa niitä välineitä että pystytään oikeasti tekemään asioille jotain koska muutenhan me vaan puhumme lämpimiksemme täällä jos ei ole välineitä

onko näin että tulee tämmöisiä järeitä keinoja jotta niihin pystytään puuttumaan

arvoisa puhemies

kuntien rakennusvalvonta on ainoa oikea taho joka olisi puolueettomasti ja asianmukaisesti tämän energiatodistuksen pystynyt laatimaan jokaiselle sitä tarvitsevalle

ja yksi asia jos me haluaisimme parantaa jollakin tavalla myös näiden muiden henkilöitten mahdollisuutta päästä valituksi joilla ei ole siihen lähtökohtaisesti samanlaisia taloudellisia varoja kuin monella muulla olisi antaa vaikka verovähennysoikeus tähän kampanjointiin käytettyihin varoihin johonkin määrättyyn summaan saakka

ensimmäiseksi kuntaosuuksien satojen miljoonien leikkaukset lisäävät kuntien paineita nostaa kunnallisveroa mikäli kunnat mielivät turvata peruspalveluita jatkossakin

arvoisa puhemies

tämähän ei olisi tuonut kunnille lisäkustannuksia koska ne kustannuksethan olisi saatu otettua niiltä asiakkailta pois ja siinä mielessä tämä olisi ainoa oikea tapa toteuttaa tämän energiatodistuksen laatimisen pätevyys ja velvoite koska sitä kautta voidaan varmistaa se että tulee oikealla tavalla paperi tehtyä

silloin sitä omaa rahaa käytettäisiin helpommin eikä ruvettaisi kikkailemaan erilaisten ammattijärjestöjen työajan saamisilla ja joillain muilla panoksilla joita ei ilmoiteta minnekään

usein on vaikea käydä järkevää argumentteihin perustuvaa keskustelua varsinkin jos vastakkaista mielipidettä edustavat vetoavat ainoastaan tunneargumentteihin

lakeja ei tulisi kuitenkaan säätää tunteiden pohjalta

tämähän ei poissulje sitä etteikö kunta voi käyttää alihankintana myös silloin päteviä henkilöitä mutta sen vastuulle jää se että sieltä tulee oikealla ammattitaidolla varustettu henkilö tämän todistuksen tekemään

olisi vielä toivonut että jollakin tavalla voitaisiin määritellä sitä vastuuta vähän lisää niille jotka todistuksia laativat sillä varsinkin kuntotarkastuksien yhteydessä kuntotarkastuksen tekijän vastuuhan on käytännössä niin pitkään kuin on takavalot näkyvissä

myös eläkeläisten ostovoima heikkenee entisestään

kansanedustajan tehtävänä on edistää sekä yhteiskunnallista kokonaishyvää että moraalista hyvää sitä mikä on hyödyllistä ja eettisesti oikeaa

näissä asioissa täytyy aina yrittää ajatella kuluttajan etua ja toivoisin että tässäkin laissa tämä tarkasteltaisiin uudelleen

nyt tämä käsiteltävä hallituksen esitys ajoneuvoverolain muuttamisesta on mielestäni kuin tämmöinen tilkkutäkki jossa autoverolakeja ja näitä verotuksia halutaan korjata

toki tässä on nyt hyvä ajatus sinänsä että me yritämme ehkäistä päästöjen syntymistä tämmöisellä tiukentavalla keinolla mutta en ole niinkään yksimielinen siitä pitääkö meidän näitä niin sanottuja kansallisia päästövähennystavoitteita saavuttaa kiristämällä yhä autoilijoitten lompakkoa

aina on ollut myös homoeroottisia suhteita mutta ei ole mitään epäselvyyttä siitä että avioliittoinstituutio on aina tarkoittanut miehen ja naisen välistä suhdetta

kansanedustajana odotan nyt käytävässä lähetekeskustelussa järkeviä perusteluja tasa arvoisen avioliiton puolesta jos niitä on

suomessa ovat muutenkin päästöongelmat ehkä vähän toisenlaiset kuin muualla johtuen siitä että meillä on euroopan vanhin autokanta

termin tasa arvoinen käyttö lainsäädännöllisessä viitekehyksessä ilman asianmukaista määrittelyä on propagandistista ja epäammattimaista

ja seuraavana onkin edustaja niikko kosketusta arvoisa herra puhemies

no länsi euroopan joo

väite että perinteiselle avioliitolle ei ole voitu esittää hyviä perusteluja on virheellinen ja myös epäasiallinen asiakirjassa joka on osoitettu valtakunnan lakiasäätävälle elimelle

jos me oikeasti olemme huolissamme päästötavoitteitten saavuttamisesta myös autojen osalta niin eikö olisi hyvä puhua mieluummin siitä että yritettäisiin lisätä uusien autojen tielle tulemista suomessa

väite ettei perusteluja nykyisen perinteisen avioliittolain puolesta ole jää itsestään vaille perusteluja

mitä tulee edustaja tynkkysen mainitsemaan lähteisiin niin toki olen nyt jälkeenpäin antamasi tiedon perusteella tietoinen siitä että kaksi vuotta sitten olevat tiedot on joltakin määrätyltä katsantokannalta katsottu tai tulkittu tai tutkittu

mutta eikö ihan samanlainen periaate ole myös esimerkiksi perheitten hyvinvoinnin tutkimuksissa joissa tutkitaan samaa sukupuolta olevien perheitten vanhemmuutta

lisätuloja varmaan tulisi siitä että autojen myynti hyvinkin helposti voisi ajan kanssa tuplaantua joten ne verotulot tulisivat kuitenkin takaisin autojen myynnin lisääntymisen kautta

ne ovat myös jonkun silmälasien lävitse katsottuja tutkimuksia joten sinänsä en siihen kompastu

onhan meillä myös hyvä muistaa se että uudempi autokanta lisäisi myös liikenneturvallisuutta ja vähentäisi päästöjä minkä jo aikaisemmin mainitsin

se mistä haluaisin puhua on ennen kaikkea se että tätä keskustelua kuunnellessani tänään täällä ihmettelen sitä inhimillisen viisauden tasoa käsitellä näin tärkeää asiaa muulla kuin tunnetasolla

ehkäisevän päihdetyön vastuuhan on kunnilla mutta ikävää on se että kaikki kunnat eivät sitä vastuuta ihan kiitettävästi toteuta ja siinä mielessä toivoisin hallituksen antavan semmoisia selkeitä signaaleja kunnille että yhdessä tekemällä yhteisten linjojen mukaisesti me voimme välittää lapsista ja nuorista enemmän kuin tällä hetkellä

mieluummin polttaa puolet vähemmän savukkeita kun saa ajaa uudella autolla kuin polttaa puolet enemmän savukkeita ja ajaa vanhalla autolla

kuitenkin me jokainen kansanedustaja tiedämme tai ainakin meidän pitäisi tietää että yhdenvertaisuus käsite on itsessään jo hyvin ongelmallinen

ei tarvitse niin paljon hermosauhujakaan ottaa kun saa uudemmalla autolla ajella joten toivoisin että hallitus keksisi joitain keinoja tulevaisuudessa tällekin puolelle että autokanta saataisiin uudemmaksi suomessa

erityisen tärkeää ja arvokasta työtä tekee kolmas sektori sillä itse uskon siihen että kolmannella sektorilla on usein innovatiivisempia ja ehkä nykyaikaisempia päihdevalistustapoja kuin kunnilla sillä heillä yleensä ne rajat rikkoutuvat paljon helpommin siinä suhteessa työntekijän ja asiakkaan kesken

se mihin oikeuksien raja vedetään riippuu viime kädessä arvoista eikö totta

avioliiton salliminen samaa sukupuolta oleville tai vaikkapa niin kuin puhutaan keskustelussa useammalle kuin kahdelle tai lähisukulaisille on viime kädessä arvokysymys

tämä on arvokysymys eikä se ole mitään muuta ja syrjimiskielto perusoikeuksissa ei edellytä lainkaan sitä että kaikille vähemmistöille annetaan virallinen ja legitiimi asema enemmistön rinnalla

siinä mielessä on hyvä että esimerkiksi raha automaattiyhdistys jollain tavalla aina uudelleen tarkastaa missä määrin varoja ohjataan ennalta ehkäisevään päihdetyöhön sillä eihän se viime vuosina niin muodikasta ole ollut tukea järjestöjä ennalta ehkäisevän työn parissa varat ovat kohdistuneet niin sanotusti kiireellisempiin tehtäviin

tällä hetkellä meillä on suomen maa täynnä lakeja joissa me sorsimme erilaisia ihmisryhmiä tai ihmisiä tai yksilöitä tai ikää olevia tahoja

lainsäädäntö vain on sellainen että aina jonnekin päin kun se kumartaa se jonnekin päin pyllistää ja siitä me emme ikävä kyllä pääse koskaan eroon koska lain tarkoitus on osoittaa joku suunta

yhteiskunta voi suosia positiivisina pitämiään käyttäytymismuotoja ja heteroseksuaalisen avioliiton asettaminen erityisasemaan ei itsessään merkitse siitä poikkeavien ratkaisujen syrjimistä

usein he menettävät asuntonsa sen johdosta että heidän elämänhallintansa on niin huonoa että esimerkiksi toimeentulotuki tai asumistuki menee johonkin muuhun kuin sen on tarkoitettu

arvoisa puhemies

olisin arvoisalta ministeriltä kysynyt sitä että jos tulee tämmöinen muutos että palkkasaatavat pitää olla saatu perittyä ennen maasta poistumista niin nythän palkkaturva korvaa kuitenkin vain muutaman kuukauden palkkasaatavan en muista oliko se kolme kuukautta vai kuusi kuukautta

tämä olisi lainsäädännössä helppo korjata siten että sosiaalitoimessa annettaisiin toimeentulotukiasiakkaan päätöksessä mahdollisuus tehdä niin että se raha ohjataan suoraan sinne vuokranantajalle eikä ensin sen toimeentulotukiasiakkaan tilille

sitten jos palkkasaatavia on enemmän rästissä niin todennäköisesti niitä pyritään hakemaan sitten oikeusteitse tai jotain muuta tietä pitkin ja sen kestostahan ei kukaan tiedä mitään

tätähän käyttävät jotkut kunnat siinä mielessä että ne pyytävät sen asiakkaan suostumuksen mutta suurin osa ei pyydä sitä ja näin ollen se raha menee sen päihteidenkäyttäjän omalle tilille ja usein siinä käy niin että se raha menee muuhun käyttöön kuin siihen vuokranmaksuun

kunnat määrättyyn asti maksavat kyllä niitä rästivuokria mutta sitten kun se raja tulee vastaan sitten heidän kustannuksensa siirtyvät moninkertaisesti kunnille maksettavaksi kun tulee hätämajoituspaikkoja ja muita toimenpiteitä heidän kohdalleen

toinen kysymys on että oleskelulupaa myönnettäessä kolmannen maan kansalaiselle arvioidaan maassa itsestään huolta pitämisen edellytyksiä varallisuuden perusteella

tuli mieleen sellainen asia että minullakin on näitä kolmannen maan kansalaisia ystävinä ja aikoinaan heillä oli hyvin paljon tapana sitä rahaa lainata hetkeksi sopiva summa pankkitilille jonka he pystyivät osoittamaan sitten suomen viranomaisille että pystyn pitämään itsestäni huolta

hallituksen esityksessä eduskunnalle esitetään rikoslain muuttamista joiltain osin koskien muun muassa ihmiskauppaa tai paritusrikosta tai kiskontaa työperäistä kiskontaa

mutta tämä hallituksen esitys kuvaa hyvin tämän ongelman mikä meillä on suomessa

tämä lakialoite on sinänsä ihan hyvä ajatus tukea näitä sotilashenkilöitä jotka niin sanotusti pakkomuuton johdosta joutuvat muuttamaan toiselle paikkakunnalle ja tarvitsevat taloudellista tukea myös sen uuden asunnon hankkimisessa

jos tällainen lakialoite toteutuisi luulen että tämä ei olisi yhdenvertainen lain edessä näiden muiden pakkomuuttajien suhteen jotka valtion eri hallintojen siirtymisten ja muuttojen johdosta joutuvat muuttamaan milloin minnekin

en usko että tämmöinen lakialoite voi menestyä lakivaliokunnassa koska tässä laki aloitteessa olisi pitänyt ottaa huomioon näitä valtion ja muitten virastoja joissa tätä pakkomuuttoa on harjoitettu jo vuosikausia joten siltä osin on ikävää että hyvätkään aloitteet eivät välttämättä menesty

paljon täällä on tänään kuultu taas sitä moittimista että oppositiolla ei ole muka vaihtoehtoja ja ei ole muka mitään todellista sanottavaa näihin hallituksen esityksiin ja muihin

kysyisin ministeriltä oletteko kiinnittänyt huomiota näitten suomalaisten moottoripyöräharrastajien liikenneturvallisuuteen sillä haluaisin myös kuulla millä keinoilla sitä parannetaan

äskeinen edustaja vikmanin esityskin oli aika virheellinen joiltain osin ja kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen asiaan kun mainitsit että hallitus haluaa parantaa pienten lasten äitien töissäkäyntimahdollisuuksia muuttamalla näitä päivähoitosäädöksiä

on väärin että moottoripyöräilijät joutuvat ajamaan semmoisilla teillä missä he eivät tiedä koska he putoavat monttuun ja sen johdosta loukkaantuvat vakavasti tai jopa kuolevat

tämä siis tarkoittaa sitä että joka luovuttaa tai johdattaa toisen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudosten poiston

vastaavasti kun katsotaan vaikkapa muiden pohjoismaitten tuomioitten asteikkoa niin ruotsissa tämä ihmiskauppa tunnetaan tunnusmerkistön osalta ihmisryöstönä

miksi yhteiskuntamme ei tukisi äitejä hoitamaan lapsia siellä missä näiden kuuluu olla varhaisessa kehitysiässä

mielestäni juuri tämänkaltainen politiikka vieroittaa meidän lapsemme perheestä ja synnyttää myös näitä nykyisen kaltaisia ongelmia joissa vanhemmuus jää vähemmälle

edustaja zyskowicz on harvinaisen viisas ja sillä tavalla johdonmukainen kaveri näissä kannoissaan ja on mukava kuulla että kokoomuksessa on erilaisia näkökulmia näihin asioihin

elikkä heillä tuomitaan se joka ottaa valtaansa ja kuljettaa pois tai telkeää lapsen tai jonkun muun tarkoituksenaan vahingoittaa hänen henkeään tai terveyttään pakottaa hänet palvelukseen tai kiristää häntä

eilen en saanut mahdollisuutta puhua ministeri urpilaisen ja ministeri kataisen puheenvuoroista joissa he peräänkuuluttivat erityisesti sitä että tässä hallituksen esityksessä on kysymys ennen kaikkea työllisyyden puolustamisesta

toki minä en ole niin sanottu nuorisosiiven ja vanhemmankaan siiven kanssa kaikessa samaa mieltä mutta se asia minkä edustaja zyskowicz nosti esille että samaan aikaan opiskelijan ei pitäisi saada kuitenkaan palkkaa ja opintotukea niin näin ei tulisi olla

toinen asia mitä hehkutettiin täällä hyvin paljon myös tänään on perusturvan korotus joka oli suuri mahtava hallituksen aikaansaannos

tämä on niin merkittävä ristiriita ja ero suomen ja ruotsin välillä tässä tuomioiden mitta asteessa että minua lainsäätäjänä hävettää se että me emme pysty suojelemaan meidän lapsiamme tai ihmiskaupan uhreja tämän paremmin

toki te varmaan tarkoitatte nyt tällä sitä että jos se opintotuki on niin huono niin toki sitä palkkaakin saa vähän tienata ettei se opintotukeen vaikuta

arvoisa puhemies

minulla on useasti kerrottu siitä kun olen esittänyt hallituksen jäsenillekin että tulisi näitä rangaistusasteikkoja kiristää niin vastaus on yleensä se että meidän pitäisi päästä sieltä alaportaasta yläpäähän niin silloin se olisi kohdallaan

miten työllisyyttä ja ostovoimaa kasvatetaan jos hallitus korottaa pankkiveroa jäteveroa kiinteistöveroa sähköveroa polttoaineveroa ja monia muita maksuja

elikkä käytännössä sehän heikentää ostovoimaa ja vie perheiltä ja muilta ihmisiltä sitä kulutusta ja taloudellista pohjaa perheeltä jäi ja muita ihmisiltä jotka työllisyyttä lisäisivät

tänään ollaan käyty värikästä keskustelua vapaaehtoisen ruotsin opiskelusta ja hiukan haluan palata myös tähän meidän keskusteluun mitä päivällä käytiin

mielestäni ennen kaikkea nuorisotyöttömyys ja syrjäytyneisyys kasvavat vaikka hallituksella on nuorisotakuun kaltainen voisiko sanoa lievästi sanottuna päivähoito ohjelma päivähoitopaikkaohjelma vaikka

tämmöiset pienet pilkunviilaukset näitten lakien sisällössä eivät tuo ihmisille oikeusturvaa eivätkä tunnetta siitä että valtio ottaa heidän kokemansa vääryyden vakavasti

ei voi olla niin että meidän tunteemme nousevat pintaan voimakkaasti kun järkiperustein yritämme esittää sitä että eihän vapaaehtoinen ruotsin kielen opiskelu viime kädessä ole muuta kuin yhteiskunnan etu

ymmärrän kyllä arvoisan valtiovarainministerin ajatuksen siitä että ilmastonmuutosta pitää torjua näillä vähäpäästöisillä autoilla mutta ymmärtääkö arvoisa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja eikö se niin ollut ymmärrättekö sitä että eihän kaikilla lapsiperheillä ole varaa ostaa sitä vähäpäästöisempää autoa

erityisesti seksuaalinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa prostituutiossa ja muussa seksikaupassa on osoittautunut viranomaisille vaikeaksi tunnistaa

me emme voi millään perustella sitä että tässä ajassa missä me nyt elämme ruotsin kielen pakollinen opiskelu on välttämätöntä

kansallisen ihmiskaupparaportoijan mielestä tähän liittyy osittain tietämättömyys tämän hyväksikäytön oikeasta luonteesta ja olosuhteista